se on maan tapa on aina ollut ja hyvä niin sillä hyvä on selvittää perusteellisesti ja sen jälkeen tehdä päätökset ne poliittiset päätökset arvovalinnat joilla tätä maata on menestyksekkäästi ja tasa arvoisesti pyritty rakentamaan

kuten selonteossa todetaan suomen puolustuskyvyn tehtävänä on ensisijaisesti muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaalliselle voimankäytölle ja sillä uhkaamiselle

hyvän olon tunteeseen käpertymiseen ei ole varaa

arvoisa herra puhemies

sisäministeriö ja poliisihallitus katsoivat lausunnoissaan esityksestä että poliisin suorittama liikenteenvalvonta vaikeutuu jos velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen ykkös osaa ajoneuvossa ja sen automaattisesta antamisesta luovutaan

koska suomi ei kuulu sotilasliittoihin suomen tulee varautua torjumaan sotilaallista uhkaa ilman ulkopuolista apua ja siten ylläpitää kaikkien puolustusjärjestelmien suorituskykyalueita

kyllä ainakin ruokolahdelle tuli paksu nivaska asiakirjoja lausunnolle

kansainvälistä kehitystä on aina seurattava

edellä mainitut toivat esiin että kaikissa poliisin ajoneuvoissa ei ole tietoliikenneyhteyksiä joilla saataisiin ajoneuvon tiedot liikenteen turvallisuusviraston sähköisistä rekistereistä

arvoisa puhemies

lisäksi tietoliikenneyhteyksissä on välillä katkoksia eikä poliisin järjestelmän kautta saada näkyviin kaikkia varsinkaan raskaan liikenteen valvontaan tarvittavia ajoneuvon tietoja

en ymmärrä mikä tässä nyppii

verohallinto kuitenkin varoittaa samassa yhteydessä etteivät muiden kuin suomen kansalaisten kansalaisuustiedot ole kaikilta osin luotettavia koska verohallinto ei ylläpidä niitä kattavasti

silloin kun tietoliikenneyhteyksissä on katkoja tietoja voidaan kysyä hätäkeskuslaitoksilta ja poliisin omilta tilannekeskuksilta mutta niiden resurssit ovat tähän tarkoitukseen rajalliset

turvallisuuspolitiikka ei ole vain turvallisuusuhkien ennakointia ja torjumista vaan jatkuvaa turvallisuuden rakentamista lähialueilla euroopassa ja läpi maapallon

siis mitä ihmettä

kiinteistöverosta verohallinto ei pysty tuottamaan luotettavasti vastaavanlaista maakunta tai kansalaisuusjaottelua koska verojäämät näkyvät heillä asiakastasolla asiakkaan kotikunnan eikä kiinteistön sijaintikunnan mukaisesti

sisäministeriö piti rekisteröintitodistusta hyödyllisenä myös autoilijalle

lausuntomenettelyn lisäksi liikenne ja viestintäministeriö järjesti sisäministeriön poliisiosaston poliisihallituksen ja liikenteen turvallisuusviraston edustajien kanssa muutamia erillisiä tapaamisia ennen ja jälkeen lausuntokierroksen

arvoisa herra puhemies

eksoten päätöksenteossa moni asia on yhtiöitetty ja siellä puolet yhtiön edustajista on lappeenrannan kaupungin puolet eksoten jäseniä ja näistä eksoten jäsenistä vielä puolet on lappeenrantalaisia

arvoisa puhemies

varmaankaan mitään muuta asiaa ei ole tutkittu tässä maassa yhtä säntillisesti kuin suomen kansan mielipidettä armeijasta asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta

varmaan yksisilmäinen luotto tietojärjestelmiin ilman toimivaa perintää ja kirjanpitoa ei anna kovin hyvää kuvaa asioiden tilasta eikä näin ollen tue verojen maksamisen ja veronkannon yleistä hyväksyttävyyttä

eli kolme neljästä päätöksentekijästä näissä yhtiöissä on lappeenrannan edustajia

arvoisa puhemies

edellä esitetyistä syistä on nyt erittäin tärkeää kammata tämä esitys läpi liikennevaliokunnassa ettei valvontajärjestelmää halvaannuteta

on hyvä että valiokunta mietinnössään on vielä terästänyt budjettiesitystä tällä harmaan talouden erittäin kustannustehokkaalla lisämäärärahalla miljoonalla eurolla

lisäksi tässä on nyt ehkä tiedoissakin tarkistamisen varaa

vasta eilen uutisoitiin että kaikissa poliisiautoissa on kamerat jotka lukevat ajoneuvovirrasta katsastamattomat tai verot maksamatta jättäneet autoilijat

merkittävät kehityskulut ovat olleet näköpiirissä jo pidempään

arvoisa rouva puhemies

hallitusohjelmasta löytyy kirjaus ettei tämä hallitus valmistele nato jäsenyyden hakemista

täytyy todeta tässä edustaja hakkaraiselle että kyllä varmaan moni pienituloinen eläkeläinen miettii vahvasti tuota äsken kuultua todistusta siitä kuinka suomenkin tulisi lähteä saksan tielle ja varmasti pohtii sitä sitten siinä omassa todellisuudessaan jos hallituksen esitys toteutuu että mitä edustaja hakkarainen siellä silloin tarkoitti

lisäksi olen sisäministeriön kanssa täysin yhtä mieltä että autossa mukana pidettävästä rekisteröintitodistuksesta on hyötyä autoilijalle monissa käytännön toimissa esimerkiksi öljyn valinnassa renkaiden ostossa peräkärryn liittämisessä sekä kuormauksessa noin nopeasti lueteltuna

muuttuva toimintaympäristö edellyttää aktiivista rakentavaa ja avointa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja on suomen etujen mukaista kulkea tällä tiellä jatkossakin

vielä lopuksi

sähköisesti näihin palveluihin ei ole aina ja kaikkialla suomessa mahdollista päästä

itselläni on paha mieli kyllä tästä tämän päivän keskustelusta ja siitä että tätä keskustelua tarvitaan ja ylipäätänsäkin hallitus tätä eläkeläisten toimeentulon leikkausta esittää

samanaikaisesti toisaalla tehdään avauksia nuorten ja etenkin nuorten miesten neuvolajärjestelmän perustamiseksi

minulla on paha mieli pienituloisten eläkeläisten puolesta naisten miesten sairauseläkkeellä olevien invalidien ja ennen kaikkea yksin elävien puolesta

intin korkeatasoinen terveydenhuolto ja muut tukitoimet ovat pitäneet varusmiehet terveinä ja kunnossa sekä pitäneet asevelvollisuuden suoritusprosentit varsin hyvinä

suomen kaltaisessa maassa lähes puoli miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella tämän teidän esityksenne jälkeen

tätä yksityiskohtaa ei voi liikaa korostaa sillä usein käy niin että ne hiljaisimmat ja eniten huomiota tarvitsevat jäävät suurten linjojen ja järjestelmien jalkoihin mikä sinällään muodostaa keskuuteemme omanlaistaan turvallisuusuhkaa

arvoisa hallitus sanotte että kipeitäkin leikkauksia on tehtävä muttei sitä voi ymmärtää että säästöä yritetään tehdä hölmöläisten peiton jatkamisella leikataan eläkekuluista millä lisätään toimeentulotuen tarvitsijoita eikä voi ymmärtää sitä että kun leikataan niin leikataan kaikkein pienituloisimmilta

täytyy sanoa että arvostan niitä puheenvuoroja joissa hallituksen edustajatkin ovat todenneet että leikkaus sattuu koska leikkaus on aina leikkaus ja sitä ei kauniiksi saa vaikka täällä on monia puheenvuoroja esitetty siitä kuinka paljon hallitus nyt antaa kaikkea hyvää ja loppupelissä ei leikkaakaan

mutta loppupelissä se on se yksilö se ihminen jolta näitä leikkauksia tehdään joka sen pystyy muutaman vuoden päästä sanomaan leikkasitteko vai annoitteko

hallitus selittää leikkauksiaan sillä että aiemminkin on leikattu

arvoisa herra puhemies

mielestäni hallituksen esitys on perusteltu ja tarpeen

arvoisa puhemies

jos esimerkkinä perussuomalaisille autovero on jo kulahtanut tai sitä ei painoarvoltaan enää pidetä minään esitän toista vaihtoehtoa ajankohtaista sellaista

tällä hetkellä on epäselvyyttä liittyen siihen että teknologiaratkaisut ovat kehittyneet ja monet palvelut ovat siirtyneet pilviin ja monet yritykset ovatkin ulkoistaneet muun muassa tietojärjestelmiään ja muita ulkopuolelle jolloin kilpailu ja kuluttajavirastolla ei ole mahdollisuutta saada näitä heille kuuluvia tietoja

tämä ehdotettu täydentäminenhän ei lisää kilpailu ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia nykyisestään

hän kertoo että häntä pelottaa häntä joka on itsestään riippumattomasta syystä elänyt koko aikuiselämänsä niukkuudessa

onkin tarpeen että valiokunta kiinnittää huomiota tässä yritysten tasapuolista tupo tasapuolisen kohtelun

keskustelu on päättynyt asiaa lähdetään

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen yhdeksässä asiaa hurmeen jaosto ehdotti että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelun tasapuoliseen kohteluun

surullista

millainen hyvinvointivaltio meillä on

arvoisa rouva puheenjohtaja

ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen kuulin koko valiokunnan mietintöluonnoksen luettavan täällä eduskunnassa mutta painavaa asiaa sinällään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

vaikka valiokunnan mietintö ei ole aloitteen allekirjoittaneiden toiveiden mukainen ja valiokunnan esitys hylkää aloitteen lakiehdotukset tästä aloitteesta on poimittavissa kuitenkin positiivisia seikkoja

eun määräysten mukaan toisen eu maan sisäisissä ajoissa tulee noudattaa kyseisen maan työehtosopimuksia ja maksaa kuljettajille vähintään samaa palkkaa

ensimmäiseksi juuri tuo asiasta keskustelu ja se että tuohon asiaan ihan aidosti haetaan tosimielellä ratkaisuja on hyväksi

normaalille elämiselle rajoitteita ai heuttavien vammojen vikojen tai sairauksien tarkempaan määrittelyyn on tarvetta sillä nämä kaikki eittämättä tuovat yksilöille ja perheille ylimääräisiä tarpeita ja kustannuksia

huonosti määritelty eu lainsäädäntö kuitenkin muuttaa kilpailutilannetta suomessa mikäli lainsäädännössä ei ole selkeitä valvottavia rajoja ja määräyksiä joita viranomaisemme voisivat valvoa

toiseksi ei allekirjoittaneiden eikä erityisesti aloitteen aktiivien tarvitse pettyä siltä osin koska aktiivisuus on kunniaksi ja omakotiliitto ja aktiiviset kansalaiset tämän aloitteen taustalla ansaitsevat siitä kyllä minunkin osaltani suuren kiitoksen

on tärkeää että näillä erityiskustannuksilla joita vammasta tai sairaudesta aiheutuu olisi perusvammaistuen tai eläkettä saavan perustuen tasoa korottava vaikutus

on huomattavaa että sosialidemokraattinen asuntoministeri viitanen tavoittelee ja on kirjelmöinytkin jo eulle että energiansäästötodistus ei olisi pakollinen ennen direktiivin hyväksymistä rakennettujen omakotitalojen

nykyresursseillamme on jo vaikea valvoa kattavasti raskaan liikenteen ajoneuvojen teknistä kuntoa ja ajoaikoja

perheelle jossa pieni lapsi on korvakierteinen astmaattinen ja vaikeasti allerginen erityisruokavaliota tarvitseva on merkittävää että valvotuista öistä jatkuvasta valvomisesta ja hintavista erityisruuista aiheutuviin normaalista arjesta poikkeaviin tarpeisiin ja kustannuksiin saadaan tukea

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa muun muassa aluehallintovirasto joka vastaa tästä valvonnasta toi meille tällaisen selkeän listan siitä miten valvonta toimii perinteisestä näkökulmasta

monesti toinen vanhempi jää sairaan lapsen kanssa kotiin varmistuakseen lapsen varmasti hyvästä hoidosta ja terveestä kasvuympäristöstä

tämä esitys on kaikkinensa erittäin hyvä

valiokunnan mietinnön mukainen esitys tulee antamaan matalamman kustannustason eu maista tuleville rekoille epäreilun kilpailuedun kotimaisiin yrittäjiin nähden

voi olla niin että juuri edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa jossa lapsen kanssa vietetään paljon aikaa sairaalassa tukea saadaan mutta seuraavana vuonna vanhemman oppiessa

korosta ja korostetusta tuesta

hallitus on ollut hyvin huolissaan työpaikoista ja yrittäjistä

kotimaiset pk yrittäjät jotka työllistävät suomalaisia tulevat häviämään kilpailussa monikansallisia jättejä ja toimintaansa baltiaan tai itä eurooppaan siirtäneitä vastaan

todellisuudessahan on todennäköisesti niin että vanhemmat ovat oppineet kotihoitamaan lastaan itse tekevät siis itse aiemmin ja tehokkaammin hoitotoimenpiteitä jottei lasta tarvitse enää viedä niin usein sairaalaan

siksi minun on pakko ihmetellä suomen hallituksen kurssimuutosta asiassa jossa aikaisemmat hallitukset ovat puolustaneet maamme kansallisia etuja

tiedän ta pauksia joissa vanhemmat ovat pohtineet miksi valvoa öitä ja pyrkiä pitämään lastansa suurin piirtein hengissä kun siitä ei saa korvausta kun jos sen sijaan menee sairaalaan esimerkiksi astmakohtauksesta kärsivän lapsensa kanssa ja heittää vastuun muille saa suuremmat korvaukset

olemme tämän kevään aikana keskustelleet tässä salissa monesti tästä asiasta ja on yli puoluerajojen todettu että eun tieliikennepaketti mahdollisine muutoksineen on tulossa

tässä asiassa suomalainen kuljetusala voi katsoa hallituspuolueista erityisesti vielä viime kaudella rehvakkaasti rekkamarsseihin osallistuneiden perussuomalaisten suuntaan

hallitus päätti jo vuosi sitten toimintalinjastaan ja siitä asti ollaan puhuttu mahdollisista vinjeteistä talvirengaspakosta sähköisistä rahtikirjoista ja niin edelleen joilla pyrittäisiin suojaamaan kotimaisia kuljetusyrityksiä

kaakkois suomen rajanylityksistä yhä kasvavista rajanylityksistä on jo paljon ollut tässä salissa puhetta ja sillä saralla jatkan itsekin

edellinen erittäin fiksu liikenneministeri paula risikko olisi vienyt asian eu tuomioistuimeen eikä olisi lähtenyt hölläämään lakia kuten berner ja soini nyt sulassa sovussa tekevät

ilman tuota viisumivapauttakin rajanylitykset ovat kasvaneet koko ajan ja vaativat lisäresursointia rajanylityspaikoille jo nykyisellään

jo valvonnan kannalta ovat laissa määritellyt rajat tarpeen

kuitenkin alueella päivittäin on yli tuhat venäläistä matkailijaa mikä tulisi minun mielestäni kyllä näissä poliisin resursseissa huomioida

siksi suomen kansalliset säännökset kabotaasiliikenteen tilapäisyyden määrittelyn ja kabotaasikuljetuksen määritelmän osalta ovat perusteltuja eivätkä eu asetuksen vastaisia

kysyisinkin onko ministerillä valmiutta tarkastella rajanylitysten tuomaa lisäresursoinnin tarvetta poliisin osalta myös kaakkois suomessa kuten pohjois suomessa sesonkiaikoina tehdään

mielestäni hallituksen tulisi olla vahva eun painostuksen alla varsinkin kun sen toimet ovat täysin hallituspuolueiden vaalienaluspuheiden vastaisia

arvoisa rouva puhemies